tämän hyötyä pohdittaessa on muistettava kuitenkin se että internet ja sosiaalinen media ovat lasten ja nuorten tärkein tiedonsaantikanava tänä päivänä

tässä esityksessä kiinnitetään huomiota televisioon radiomainontaan ja yleisillä paikoilla mainostamiseen mutta todellisuus on se että tänä päivänä internetin kautta yleensä sosiaalisen median kautta nuoret saavat lähes kaiken tiedon ja vaikutteet

tässä esityksessä ei ole kiinnitetty huomiota tähän kaikkein suurimpaan kohteeseen ja tilanteeseen missä tuloksia voitaisiin saada aikaiseksi

kaljamainoksen poistaminen bussipysäkiltä tuskin vaikuttaa suurestikaan yhdenkään nuoren alkoholinkäyttöön eli kyllä tässä lakiesityksessä olisi pitänyt kiinnittää huomiota tämän päivän tilanteeseen enemmän siihen mistä nuoret saavat tietoa missä he kulkevat ja miten he asioista keskustelevat elikkä enemmän tätä esitystä olisi pitänyt avata tämä ongelma olisi pitänyt avata ja pohtia miten tässä asiassa olisi saatu todella tuloksia aikaiseksi

lakitekstin mukaan mainonnassa ei saa esimerkiksi luoda kuvaa että alkoholi piristää tosin tähän aikaan vuorokaudesta se piristäminen olisi monelle tarpeen mutta ei sitä alkoholilla tehdä tässä tapauksessa rauhoittaa ja on keino ristiriitojenkin ratkaisemiseksi

mutta niin kauan kuin mainonta ylipäätään on sallittua se tulee kyllä esittämään alkoholijuomat positiivisessa valossa ja sille ei voi mitään

tunnettu suomalainen raittiustaistelija alli trygg sanoi että helpompaa on kasvattaa kokonainen sukupolvi raittiusväkeä kuin parantaa yksi alkoholisti

jos esimerkiksi tv mainontaa myöhäistämällä voidaan vähänkään vaikuttaa yhdenkään lapsen tai nuoren tulevaan alkoholinkäyttöön vähentävästi niin esitys on paikallaan

mutta mainonta ei ole ykkös eikä edes kakkoslähde mistä lapset ja nuoret saavat mielikuvansa alkoholinkäytöstä vaan kyllä se on ennen kaikkea vanhempien ja kodin esimerkistä

minä itse olen saanut kasvatuksen raittiissa kodissa kiitoksia vanhemmille tästä esimerkistä ja ympäristölle muutenkin siitä

nuorena oli hyvä kaveripiiri ja terveellisiin elämäntapoihin kannustavat harrastukset eli itse sain kasvaa partiolaisten piirissä suunnistuksen urheilun piireissä ja meillä ei todellakaan niiden nuorten piireissä käytetty alkoholia ollenkaan

surullisin mielin minä olen saanut lukea lehdistä miten monet vanhemmat ostavat kaljatölkkejä alaikäisille lapsilleen ja antavat omalla esimerkillään ymmärtää että alkoholinkäyttö on normaalia ja se on välttämätön osa sosiaalista elämää ja vapaa ajan viihtyvyyttä ja hyvinvointia

tarvitaan julkiseen elämään yhä enemmän esimerkkejä kuinka esimerkiksi täysipainoisen elämän raittiina voi elää tai aistit kirkkaana jokaisena päivänä

arvoisa puhemies

no nyt kun meitä liikenne ja viestintävaliokunnan jäseniä on näin hyvin paikalla niin saattaapa olla että me otamme tämän asianmukaiseen käsittelyynkin asianmukaiseen tietenkin mutta sillä tavalla että toivottavasti voisimme vaikuttaa tämän eteenpäinviemiseksi myöskin

kun kotihoitajat tekevät työtänsä todella pienellä palkalla ja on ihan käsittämätöntä miten he jaksavat niin pienintä nyt olisi se jos he saisivat auton edes pysäyttää lähemmäs sitä kohdetta missä he sen työn tekevät

mutta nyt sitten eikö tässä tullut vähän aikaisemmin puheeksi se että viime vaalikaudella tästä vuorotteluvapaalaista käytiin keskustelu ja sitä varten oltiin tehty tasa arvovaikutuksista arviointi

sen jälkeen ei ole tapahtunut juuri mitään eikä tässä isoja muutoksia ole ollut tässä laissakaan niin olennaisia että sillä olisi tasa arvoon isoa merkitystä

kuten te ministeri koskinen tiedätte porotalous on tällä hetkellä erittäin vaikeassa tilanteessa juuri petojen takia

viime vuoden talousarvio ylittyi toista miljoonaa euroa petovahinkojen osalta ja tämän vuoden osalta on jo nyt tiedossa että nämä vahingot tulevat olemaan kolmatta miljoonaa enemmän kuin on varattu määrärahoja

nyt kysynkin teiltä ministeri koskinen mitä toimenpiteitä teillä on tarkoitus käyttää siihen että me saisimme tämän kehityksen muutettua siten että petovahingot eivät enää lisääntyisi vaan ne vähenisivät

onko teillä esimerkiksi ajatuksia siitä että rktllle laitettaisiin määrärahoja yhteistyössä muiden kanssa että saataisiin laskettua paljonko petojen määrä todellisuudessa on

arvoisa puhemies

okei espanja ja italiakin ovat tehneet säästötoimenpiteitä ja niistä on listaa olemassa mutta pienen kunnan virkamiehenä täällä nyt luottamusmiehenä olen oppinut että budjetista voi aina leikata kun on pakko kun on pakko

okei tilanteen viivästyessä espanja olisi ehkä joutunut kärsimään vielä pahemmin mutta nyt me tulemme kärsimään kaikki

tämä puhe voi nyt kyllä kuulostaa helppojen vastausten hakemiselta ehkä jopa provosoivalta mutta nyt on kyseessä niin vakava pitkän tähtäimen iso asia ettei meillä ole todellakaan varaa leikkiä

jos me nyt näytämme vihreää valoa espanjan pankkien tukemiselle se on samalla merkki myös muulle euroopalle että tuet ovat tulossa

meillä ei ole enää tämän jälkeen mitään perustetta laittaa tukemisehdoille tiukempia rajoja tai vaatia mailta omia raadollisempia toimenpiteitä

urpilainen sanoi siis eilisen puolella että on kaikkien etu että ongelmat ratkaistaan nopeasti mutta tätä ongelmaa ei kyllä voi enää ratkaista missään tapauksessa nopeasti

joululahjan tuleville sukupolville tulee perustua luonnon monimuotoiseen kestävään käyttämiseen ympäristöstä huolehtimiseen mutta se ei saa olla pelkkää suojelua sillä elääkin pitää elää niin että voimme jättää maan tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kuin missä olemme sen itse saaneet

nyt pitäisi keskustella isommasta laajemmasta porukasta samalla myöskin muitten maitten selviytymisestä miten niitä valmistaudutaan tukemaan

meillä tulee voida tehdä töitä saada peruspalvelut saada valita asuinpaikkansa ja olla hyvien yhteyksien päässä koko maassa

sata uutta tuotetta puusta hajautettu uusiutuva energiantuotanto puhtailla arktisilla tuotteilla maailmanmarkkinoille elintarvikkeiden tuotannon omavaraisuuden varmistaminen maan alla ja päällä olevien materiaalien järkevä käyttö matkailu luontohyvinvointi ja niin edelleen

suomi on mahdollista saada luonnonvaroilla nousuun ja avainasemassa ovat juuri eri puolilla suomea olevat luonnonvarat

olemme päätymässä liittovaltioon puolittain siis salaa niin että loppuvaiheessa asiasta ei voi enää järjestää esimerkiksi kansanäänestystä koska todetaan vain että olemme jo siirtyneet liittovaltioon eikä paluuta tilanteessa enää ole

uusiutuvan energian erilaiset käyttöteknologiat puhdas maa ilma ja vesi sekä cleantech ovat suuria mahdollisuuksia suomelle

luontomme on täynnä lähes käyttämättömiä rikkauksia kuten esimerkiksi arktisesta puhtaasta luonnosta kerättävät ja edelleen jalostettavat luonnontuotteet niin kuin esimerkiksi pihka yrtit erilaiset kasvit pakurikäävät marjat sienet

mitä voisikaan tehdä jotta myös kuntoilu keräily koulutus ja matkailu yleisesti ottaen luonnosta saatava terveyshyvinvointi olisivat entistä merkittävämpiä asioita

arvoisa puhemies

kehittääksemme koko maatamme meidän on panostettava tutkimukseen ja tuotekehitykseen uusiin pitkälle kehitettäviin luonnontuotteisiin sekä erityisesti vientimarkkinoiden kehittämiseen

tämä nyt työn alla oleva esitys on lapille todella paha

se on edellisessä puheenvuorossa tullut hyvin esille mutta tuon sitä vielä tässä omassakin puheenvuorossani julki koska se on niin voimakkaasti otettu esille

emme elä syrjässä

suomi on vain neuvotellut että sen ei tarvitse vastata mahdollisesti ensimmäisistä takaamiseen osallistuneitten maiden maksettaviksi tulevista takuusummista

mutta nykyinen tekniikka ja yhteydet ja kaikki antavat mahdollisuuden olla todellakin keskellä niin kuin suomessa kaikkialla ollaan todellakin keskellä suuria mahdollisuuksia joita käytetään todella huonosti tällä hetkellä hyväksi

jos tässä ei saada mitään muutosta aikaiseksi siitä mikä tämä esitys nyt on tässä ja menetetään tämä vajaatuottoisten metsien tukeminen on edessä se että kyllä lapissa hakkuumäärät tulevat vähenemään ja myyntihalukkuus väheneepi

tämä pääluokka jota olemme parhaillaan käsittelemässä on avainasemassa suomen kehittämisen aikaansaamiseksi

jos minä sanoin tässä äskeisessä pohdinnassani jotakin väärin niin se johtuu siitä toivottavasti se meni oikein että en ole tässä aikataulussa ehtinyt tarkistaa saamani materiaalin kaikkien asioitten vaikutuksia toisiinsa mutta en ole kyllä varma että sitä on ehtinyt kukaan muukaan tehdä sen paremmin kuin minä

ja tämä kemera laki lähtee siitä minkä se minkä takia tässä vajaatuottoisten metsien uudistamista ei saisi tukea lähtee siitä että metsälaki sanoo että on uudistettava ja sitten tuella ei saisi tukea lain velvoittamia toimenpiteitä

nyt olisi viimeistään aika pohtia mikä on euron olemassaolon todellinen hinta ja mitä me nyt oikeasti haluamme

arvoisa puhemies

sen takia tässä onkin se että jos se olisi ollut tässä laissa mukana niin se olisi pitänyt notifioida tuolla eun kuviolla komissiossa olisi pitänyt se notifioida ja se olisi saattanut hidastaa tätä koko kemera lain käsittelyä

ja mitä minä olen metsäalan ammattilaisten kanssa keskustellut niin tämä kyseinen vajaatuottoisten metsien tukeminen pohjoisessa tulisi menemään joka tapauksessa läpi se onnistuisi siellä mutta se hidastaisi vain tätä käsittelyä todella paljon ja sitten ei saisi mihinkään muuallekaan rahoituksia liikkeelle

henkilö joka lähtee suomesta muualle tai täällä ajattelee terrorismiasioita voi kuvitella lähtevänsä seikkailemaan

on todellakin hyvä että suomessa kaikki terrorismiin liittyvät asiat kriminalisoidaan sillä mielellä että nuori seikkailunhimoisena tajuaa että kyse on rikoksesta kyse on todella rangaistavasta teosta ja se ei ole missään nimessä hyväksyttävää toimintaa

vielä tästä metsälaista että se minkä takia tämä tullee heikentämään lapin metsien tuotosta uudistamista kuntoa on se että metsälaki mahdollistaa nyt sen että metsissä voit tehdä niin kutsuttua poimintahakkuuta hienosti sanottuna moni ikäisen metsän uudistumista

elikkä harsintahakkuu on mahdollista ja jos kerran uudistaminen ei ole enää kannattavaa ei ole järkevää saada siitä kunnolla tuottavaa metsää niin hitaasti uudistuva metsä voidaan harsimalla hakata pilalle

eli jos ei saada pikaisesti mitään muuta uudenlaista tukisysteemiä tähän rinnalle niin lapin metsien kunto tulee heikkenemään todella paljon

tätä ei varmastikaan kukaan toivo koska tämän lain tavoitteenahan on että metsien kunto tulee paranemaan ja tilanne kehittymään mutta lapissa tämä laki tulee aiheuttamaan juuri päinvastaisen tilanteen

olen kiitollinen siitä että maa ja metsätalousvaliokunta otti tämän asian esille ja todella toivon että tämä asia saataisiin korjattua hyvin nopeasti

tämä esitys merkitsee käytännössä sitä että kansainvälisen tapaoikeuden eräät käytännöt sekä kansainvälisen rikostuomioistuimen hyökkäysrikoksen määritelmä tuodaan myös kansalliseen sääntelyyn tarkasti määriteltynä

kansainvälisen rikosoikeuden sääntelyn kehittäminen tarkkarajaisemmaksi on asia jota kannattaa tukea ja josta uskon täällä eduskunnassakin olevan laaja yksimielisyys

arvoisa puhemies

kansan oikeustajun on ollut vaikea ymmärtää miten rikoksesta epäillyn oikeuksista ja puolustuksesta kannetaan kyllä huolta mutta asianomistajan eli uhrin tuki jää usein vähäiseksi

rikoksesta epäillyn oikeudet on tietysti oikeusvaltiossa taattava ettei kukaan syytön tulisi tuomituksi mutta perinteisesti järjestelmässämme rikoksen uhrin usein hyvin vaikea asema on jäänyt taka alalle

esityksen mukaan asianomistajille tultaisiin tekemään henkilökohtainen arviointi sen selvittämiseksi tarvitaanko asianomistajan suojelemiseksi asian esitutkinnassa tai oikeudenkäynnin käsittelyssä erityisiä suojelutoimenpiteitä

tämä on kannatettava esitys

vaikka suojelutoimenpiteiden tekeminen on sinällään mahdollista jo nytkin on niiden tarve syytä arvioida säännöllisesti ja kokonaisvaltaisesti kussakin tapauksessa

sellaisissakin tilanteissa joissa rikoksesta epäillyllä ei olisi todellisuudessa aikomusta uusia tekoaan on uhrin turvallisuuden tunteen lisäämisellä suuri vaikutus hänen henkiseen jaksamiseensa raskasta prosessia läpikäydessään

kansalaisten on koettava että järjestelmä on lainkuuliaisten kansalaisten puolella

optulan tutkimustiedonannossa rikosprosessi väkivaltarikosten uhrien näkökulmasta todetaan muun muassa seuraavasti

omakohtainen kokemus vaikuttaa lain noudattamisen ohella siihen miten suurta luottamusta tunnetaan oikeudellista järjestelmää kohtaan

yksilötasolla kokemus rikosprosessista voi vaikuttaa siihenkin onko hän tulevaisuudessa valmis ilmoittamaan mahdollisesta uudesta rikoksesta poliisille

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

kyse on todella isosta ja merkittävästä asiasta todella suurista rahasummista ja työmääristä viljelijöille ja virkamiehille

tältä tukiuudistukselta odotettiin paljon

kuten edustaja leppä toi esille uudistusmuokkaus on saatava pikaisesti liikkeelle sillä ei todellakaan voi olla tarkoitus että maanviljelijöitten pitää olla paperibyrokraatteja ja hallinnon kustannuksiin alkaa menemään jo huomattava osa koko maatalouspuolen rahoituksesta